mutta asia joka aika usein toistuu ovat nuo jätehuoltomaksuun liittyvät kysymykset niin kuin tässäkin ympäristöhallinnossa on siihen rajautuvia esimerkkejä

mutta tässä on tietysti yleisenä asiana todettava se että vain kuntien yhteenliittyminen ei ratkaise taloudellisia ongelmia vaan niiden ratkaisemiseksi usein pitää nimenomaan valtiovallan muuttaa linjauksiaan myös siinä millä lailla kuntien taloutta tuetaan

kreikka siis antoi virheellisiä tietoja taloudenpidostaan

mäkelä sanoi merimetsoista pitäisi olla tietoja jolloinka voidaan niiden kantoja lähteä vähentämään ja sellaista tietoa ei ole että ne olisivat nimenomaan arvokalan kantoja vähentämässä

edelleen minun mielestäni tuo lainmuutos silloin oli virhe etenkin kun asiaa ei käsitelty sosiaali ja terveysvaliokunnassa vaan liikennevaliokunta teki sen itse omaehtoisesti

muutoksenhakuohjausta jätemaksulaskussa analysoidaan ja siihen on myös kiinnitetty huomiota apulaisoikeuskanslerin toimesta

eli tämä asia on aivan tärkeä ja kunnossa

se on jo antiikin ajalta

tuohon ed

toinen asia on kuntaliitosten aikaansaamat ikään kuin monikerroksiset johtoportaat kun kunnanjohtajia ei irtisanota

tämän logiikan pyörteissä on tietysti vaikea nyt lähestyä näiden valheiden todellista sisältöä mutta tiedossa olevat kreikan antamat talousluvut eivät kuitenkaan vastanneet todellisuutta ja totuutta

itse haluaisin kiinnittää huomiota vähän laajemmin tähän maksuun sikäli että kun maksua säädettiin ympäristövaliokunnassa ja valiokunnan käsittelyssä kun jätemaksu oli osauudistuksessa niin siihen lisättiin nimenomaan pykälätasolle huomio siitä että ei ole välttämätöntä tällaista maksuvelvollisuutta panna toimeen kun ja jos kerran ei ole jätettä syntymässä kiinteistössä

tuossa tilanteessa olisi kyllä pitänyt asia käsitellä myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa aivan samoin kuin tänään me totesimme että sosiaali ja terveysvaliokunnassa ollut yliopistojen työttömyysvakuutusmaksua koskeva helpotus olisi pitänyt käsitellä perustuslakivaliokunnassa

toimi kankaanniemi ja ed

aivan oikein tässä ed

siinä on väärinkäsityksiä väärää informaatiota liian vähän tietoa ja varmasti myöskin nenästä vetämistä on tapahtunut

pulliainen pitkällä kokemuksella ja osaamisella kiteytti tämän tilanteen ja totesi tämän hallituksen esityksen luonteen

tämän tyyppisissä asioissa pitäisi löytää ratkaisu joka ei ole kuntien veronmaksajien kannettavissa ja kannettavana vaan johonka valtio voisi ottaa omaa vastuutaan enemmän kuin tähän saakka

suuren valiokunnan enemmistön lausuntohan lähtee siitä että valiokunta toteaa

sasi sanoi täällä aikaisemmin että tämä ympäristövaliokunnan mietintö on vähän liian pitkä tai ehkä yllättävän paksu jotakin siihen suuntaan

arvoisa valtioneuvos uosukainen

mutta mikä siinä on ongelma edelleenkin on se että etenkin vanhempi mieshenkilö joka tietää että hänellä on sydänvikaa ehkä näkökin alkaa huonontua keuhkoissa on ja tuki ja liikuntaelimissä ongelmia välttää edelleenkin lääkäriin menoa sen takia kun hän pelkää sitä että se kortti viedään

kyllä tämä on aikamoista meininkiä johon löytyy paljon täällä salissa puhutusta etelä euroopasta vertailukohteita käytännöistä tarjouksista joista ei voi kieltäytyä

nämä kiinteistöt ovat usein sitten mökkejä kesähuviloita

porkkanarahojahan on ollut mutta tällaiset päällekkäiset rakenteet eivät pitkällä tähtäimellä ole kunnan kehittymisenkään kannalta hyviä

meillä on mahdollisuus rauhanomaiseen rinnakkaiseloon jos ja kun me myös huolehdimme petovahingoista niin että ne asianmukaisesti korvataan ja siinä ei viivytellä

tässä on kyseessä lisätalousarvio jossa on tietysti myös positiivista oppositionkin näkökulmasta

yksi esimerkki tästä on kouvola jossa on kaikki kunnanjohtajat tässä kuuden kunnan yhteenliittymässä asetettu johtajan ikään kuin edelleenkin kuntajohtajan pallille

mutta todella kunnat tästä huolimatta ettei synny todistettavasti pois vietävää jätettä tällaista jätemaksua keräävät

aivan oikein niin kuin ed

näin on

ydinvoimalaa ollaan tekemässä myös tuonne simoon ja haluan tässä tuoda esille sen että se rakennustyömaa saattaa häiritä luonnonlohen nousua simojokeen tornionjokeen ja bäcksjö jokeen

paatero totesi kreikka keskustelun yhteydessä puhuttiin jatkuvasti rahansiirtojen kontrollista mahdollisista transaktioveroista transaktiomaksuista erilaisista tavoista lisätä avoimuutta lisätä transparenssia

se tilanne ei muutu siitä vaikka liikennelääketieteen yhdistyksen hallituksen jäsen seppo olkkonen olisikin tuon tyyppistä lausunut

eriäviä mielipiteitä on kaksi kappaletta ja muun muassa edustajat tennilä ja kauppila lähtevät siitä että suomen eduskunnan asemaa ei tule heikentää eikä valtaa siirtää euroopan unionille ja sen elimille

tämä on selvä asia että meidän pitää saada itä suomen rajaseutujen lapin asukkaat mukaan tähän yhteisymmärrykseen

mainitsin jo aikaisemmin tuon yhteysalushankinnan joka liittyy myös kotkapyhtää suuntaan

sitten toinen kysymys jota ehkä tässä lyhyesti aikaa voittaaksemme ainoastaan sivuan on kyllä tämä sanotaan nyt näinpäin euroopan unionin lintu ja luontodirektiivin soveltaminen ja toteuttaminen suomessa

edelleenkin lääkärillä on ja uskoakseni yleensäkin sillä tavalla hoksottimet hereillä että jos muuten asia tulee esille ja se näkyy niin kyllä hän osaa tämän tehdä ilman tätä julkista lakiin liitettyä vaatimusta joka taas vaikuttaa potilaiden asennoitumiseen

muuten tämä laki ei tietysti sellaisenaan toteudu ja se laki tarvitsee myös resursseja jotta sitä voidaan valvoa

tämän vuoksi nämä edustajat eivät ole antamassa suomen hallitukselle hyväksyntää kannattaa eu vallan lisäämistä taloudenpidossa

silloin todella tunnelma täällä oli aivan toisenlainen

lopuksi totean että tämä on ainakin kolmas itämeri selonteko jota olen ollut seuraamassa täällä eduskunnassa ja jonka valmisteluun keskusteluun olen osallistunut ja haluaisin todeta että tämä on kyllä parhaan tasoinen

siitä puhuivat ministerit valtiovarainministeri käytti tätä termiä useamman kerran ja nyt tehdään täysin päinvastainen lainsäädäntö jossa suomeen tehdään niin kuin ed

mutta niin tai näin joka tapauksessa nyt tämän velan minkä suomen valtio on ottanut tässä finanssikriisissä jonka juuret ovat siis ahneudessa wall streetin suunnassa mutta johonka on tullut lisäksi vielä tämä kreikka islanti latvia mauste voi sanoa se lisä sen maksavat tulevina vuosina suomalaiset veronmaksajat

arvoisa herra puhemies

tämä taso on hyvä tämä on monipuolinen ja tässä suhteessa voi tosiaan hallitusta kiittää

toden totta tämä työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö sisältää paradoksaalisia satiirisiakin piirteitä niin kuin täällä on todettu nämä äitienpäivää isänpäivää koskevat mää räykset parturi ja kampaamopalvelujen tarjoamiseen liittyvät huomiot

pulliaisen kanssa tässä provosoidu mutta täytyy tässäkin muistuttaa voimassa olevasta lainsäädännöstä se että ei nyt ensiksi pidä ampua ihmistä eikä eläintäkään jos ajattelee että siihen liittyy ongelma vaan yrittää ratkaista ongelma muulla tavalla myöskin sitten tällaisen suurpedon suden ehkä karhun karkottamisella sieltä pihapiiristä eikä niin että se ammutaan lainsuojattomana kohdatessa

mikä on hyvää myös on se että öljyntorjunta on mukana näissä aluksissa joita on nyt sitten kaksi kappaletta myös hiittisten reittien palveluun toinen

kyllä tätä nyt voi ihmetellä

siinä mielessä yhdyn siihen että niiden lukuisten polttolaitoshankkeiden osalta mitä on ympäri suomen kun nyt ei ole säädetty sen tyyppistä lainsäädäntöä joka rajaisi selkeästi polttolaitosten rakentamista niin varmaan sitä sovelletaan ja katsotaan että ne sitä edistävät kun se hyväksytään

tänään on varsin monta huonoa hallituksen esitystä tässä salissa

keskustelu on päättynyt

mutta sitten tähän

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kanoopuksen johdosta

millä tavalla telakkateollisuus sitten laajemmin tulee suomessa menestymään tämä lisätalousarvio ehkä pientä siltaa siihen tekee mutta omistus on keskittynyt korealaiselle stx telakalle yhtiölle joka toimii globaalisti

yhdelle värityksen toinen asia

se maksatetaan budjeteissa erilaisten etuuksien mitä ihmisillä on sosiaalietuuksia eläkkeisiin liittyviä etuuksia kaventamisena ja heikentämisenä verotuksen korottamisena ja niin edelleen

humisevasta ehdottaa että niin pannaan

yhdestoista kolmannetta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään eduskunnassa europe istunto onkin huomenna torstaina

joskushan näin on suhtauduttu muun muassa romaneihin että heidät voitiin tavattaessa tappaa

asiantuntijakuulemisessa mikä oli siis laaja juuri nämä kuntien omistamien energiayhtiöiden edustajat kyllä aivan innoissaan kuvailivat omia hankkeitaan

sitten ovat nämä kreikan tunnuspiirteet

näiden asioiden avaaminen nyt lähikuukausina ennen huhtikuun vaaleja olisi hyvin tärkeätä että ihmiset tietävät mikä heitä on odottamassa minkä tyyppistä politiikkaa itse kukin haluaa toteuttaa

laxell ovat tässä samaa mieltä siitä että tämä on asiallinen lakialoite niin kaikki tässä istuntosalissa olevat kansanedustajat ovat sitten samanmielisiä ja me tuemme sitten

muitakin ehkä näyttävämpi ja vahvempi korruptio maan tavat jotka ovat enemmän silmille hyppääviä kuin monissa muissa maissa

lahtela viittasi tällaiseen petovihaan ja jonkinlaiseen kostoon että ne häviävät siellä kairoissa

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan globaalisuus hallitsee myös meidän suomalaista todellisuutta myös rahamaailman vapautuminen ja pääomien liikkeet myös se että pääomien verottaminen ja yhteiskunnallinen ohjaaminen ei ole juurikaan onnistunut

lapissa häviää ilveksiä ja häviää susia ja se yksi susi siellä on saanut kanssa niitä kuolemantuomioita sekä virallisesti että epävirallisesti pohjoisimmilla palkisilla

aikaisempi ministeri ja kansanedustaja perho toimii hallituksen tukena terveyden edistämiseksi

näin ollen tämä on selkeä esimerkki että on yksinkertaisesti kaksi erilaista sukupuolta joiden erilaisuus johtaa käytännön elämässä tilanteisiin joissa se tulee esille

keskustelu

jos se on se vaihtoehto niin se merkitsee tietysti sitä että jätteen määrää ei tulla vähentämään oleellisesti ei tulla kierrättämään materiaaleja ja se on ongelma

ahneus on varmasti tässä takana ja piittaamattomuus

puhemies josta ei syötetä asia lähetetään

valheellisuutta on mukana ja myös on pankkeja jotka ovat olleet neuvomassa kreikkaa millä tavalla se tämän velkatilanteen pystyy piilottamaan

eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina kaskas viides syyskuuta kello ed

uskon että sellaista eu byrokraattimiestä ei olekaan joka etsiytyy gynekologin vastaanotolle eikä sellaista naista brysselin byrokraateissa joka ei itse sytysisi tämän kerrottiin etsiytyisi sitten androgenetiikkaan erikoistuneen lääkärin vastaanotolle

täällä sattuvasti joku meistä muuten aikaisemmin totesi että kaatopaikat ovat arvokasta omaisuutta

tobinin vero ja muut vastaavat varainsiirtoverot pörssiverot eivät ole suomessa oikein sopineet hallituksien suunnitelmiin

lapintietä

tämä liittyy kansalaisten etuun sikäli puhemies että saimaannorpan kohdalla on kalastusoikeus joka on kansalaisten etu

pankkitukena tämä on nähtävä ja nyt annetaan nyt todella merkittävää pankkitukea suomalaisten veronmaksajien vastuulla

bill gates tunnettu yhdysvaltalainen ideapankki on tiettävästi suurin vanhojen käytettyjen kaatopaikkojen omistaja

siihen on valmistelu joka tapauksessa valtiovarainministeriössä ministeri kataisen ohjeistuksessa alkanut mitä voi pitää sinänsä hyvänä alkuna

kun kansakunnan tilan tiivistää voi maailmanlaajuisen laman jälkeen ja ikääntymisen oloissa todeta että meillä ei ole tiedossa tulevaisuudessa riittäviä varoja kansalaisille antamamme hyvinvointilupauksen täyttämiseen

mutta terveyden edistäminen johtaa jatkossa ajan mittaan sairaanhoitokulujen vähenemiseen ja väestön terveyden paranemiseen

itse haluaisin painottaa nimenomaan yhteistyön merkitystä etyjin sisällä ennakkoluulojen poistamista ja tietysti kansainvälisen lain vastaisten toimenpiteiden poistamista etyjissä

keskustelun

rehula teidän puheenvuoronne ei kyllä kenenkään elämää mitenkään helpota kyllä se nimenomaan oli hiukan kummallinen

tupakoinnin ja viinanjuonnin edistäminen on toisaalta ollut hallituksen tai paremminkin valtion ihan hallituksista riippumatta historiallinen tavoite koska molemmista on saatu verotuloja

kyllä opposition kritiikki nimenomaan työnantajan kansaneläkemaksun äkilliseen poistamiseen tällä tavalla on ihan perusteltua

minä en käytä pidempää aikaa tähän

kyllä siellä suomalaista rahaa myös eläkevakuutusyhtiöiltä on kevalta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

edelleen jos otamme tämän yksityiskohdan mikä täällä on noussut tämä maakaasuputkilinjaus itämeren kautta niin on todettava että saksan kohdalla kun täällä puhuttiin että kaikki rantavaltiot suomea lukuun ottamatta suhtautuvat siihen turvallisuuskysymyksenä niin saksa ilmeisestikään ei suhtaudu

onko tämä pääministeri vanhasen lauselma nimenomaan sitä mistä hän tänään sitten epäsuorasti on puhunut ja suorastikin kun oli puhe nimenomaan eläkkeiden leikkauksesta josta hän ei irtisanoutunut

viime ajan huonoja uutisia yhteiskunnan toimintakyvyttömyydestä ovat muun muassa reuman sairaalan konkurssi heinolassa kainuun opettajankoulutuksen loppuminen

eduskunnan seuraava täysistuntoon huomenna perjantaina viides joulukuuta kello kolmetoista p

toteaisin tässä vaiheessa sen että ympäristöasioita on nyt pystytty ympäristövaliokunnassa viemään ministereiden kanssa yhteistyössä eteenpäin

kreikkaan sijoitettuna nimenomaan siinä toiveessa että saadaan kaksinumeroisia prosentteja sieltä tuloutettua korkoina

tämä istuntoa direktiiveistä huolimatta

nyt on ymmärretty että menot ovat tuloja suuremmat ja nyt esimerkiksi tupakointia sen mainontaa on hyvin tehokkaasti vähennetty ja niin edelleen

myöskin reumasäätiön sairaalan lopettaminen on niitä hyvinvointilupauksen täyttämisestä luopumisia joita on nyt viime aikoina ollut

varsin monen lain kohdalla opposition rooli on ollut aika tärkeä että hallituksen esitykset ovat vielä menneet eteenpäin eivätkä ole kompastuneet hallituspuolueiden vastustukseen

mutta alkoholin kohdalla edelleenkin on etenkin urheilukilpailuissa pukeutuminen mallia oluttölkin sisällä ja sitten aina pitää olla vähintään kaljateltta siis suomeksi olutteltta silloin kun on lätkämatsi tai jalkapallo ottelu

nämä ovat todella huonoja signaaleja kun samaan aikaan tiedämme että hallituksen ohjelmassa on aivan oma terveyspoliittinen osansa joka ei tällä tavalla viittaan tähän reuman sairaalan tilanteeseen ainakaan toteudu

tästä salikeskustelusta voidaan myös todeta se että tässähän on hallitukseenpääsy ollut jo myös esillä ed

olimme pietarissa jossa oli kolme saksalaista bundestagin jäsentä kaksi vihreästä ryhmästä ja yksi sosialidemokraateista

asko seljavaara sellainen päätös että nämä sairaanhoitopiirien ja yliopistollisten keskussairaaloiden toimet eivät kompensoi tätä lopettamista

rantakankaan puheenvuorossa eli tällainen kreikka nyt kerberoksena joka vahtii kuka pääsee lauttaan mukaan hallitusihanuuteen ja jos ei täällä äänestetä oikein niin ei ole sitten mahdollisuutta siihen

yksi vihreän ryhmän edustaja oli sitä mieltä että putkea ei pidä rakentaa ja toinen oli sitä mieltä että pitäisi ja sosialidemokraattien edustaja oli samaa mieltä että pitäisi rakentaa

tietysti nämä lätkämatsien teltat ovat siellä katsomon rakenteissa

myöskin koulutus ja sivistys ovat tämän pienen kansan suuria mahdollisuuksia ja talvivaara sotkamossa ei voi kompensoida opettajankoulutuksen poisjääntiä

mutta terveyden edistäminen on myös tärkeätä sen takia puhemies että kunnat ovat pitäneet sitä säästökohteena ja näin ollen tämä esitys sellaisenaan on positiivinen